valiokunta pitää tätä esitystä kannatettavana ja on tyytyväinen siitä että tämä palkkatukijärjestelmä selkeytyy mutta haluaa että sitä seurataan koska yhä edelleen eri

mikä vapaaseen valintaan ja siitä kuinka pitkiä tai ei te toimistojen ikään kuin omaan päätäntävaltaan jää se kuinka pitkiä palkkatukijaksoja myönnetään

arvoisa puhemies

kun kylvää siemenen niin samassa silmänräpäyksessä ei mullasta pulpahda kasvia

samalla tavalla toimii myös työllisyys

hallitus ei voi käskeä työpaikkoja syntymään mutta se voi kylvää työpaikkojen siemeniä ja luoda suotuisat olosuhteet sille että suomen työllisyys paranee ja näin se on myös pyrkinyt tekemään

mielestäni tämä passiivisen rahan aktiiviseksi rahaksi siirtäminen on tietyllä tavalla sellainen taikatemppu joka toimii koska nyt me budjetoimme kahteen kohtaan

hallituksen työllisyyspolitiikassa on ollut oikeastaan kolme ulottuvuutta

mutta mitä tulee tähän nuorisotakuuseen ja siihen että pitää nämä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset ja tavallaan ne ihmiset joilla ei ole perusasiat kunnossa nostaa etusijalle

yksi joka on koskenut yritysten rahoitusta ja verotusta toinen on työn hinta johon esimerkiksi maltillisella tupolla on tähdätty ja kolmas on työttömistä huolehtiminen ja työvoimapalvelujen parempi kohdennus

oppositio vaatii luonnollisesti enemmän ja nopeammin ja hyvä niin

hallitus on joutunut tasapainottelemaan velkaantumisen ja työllisyyttä tukevien ratkaisujen välillä ja tuo yhtälö ei ole helppo

kun taloutta tasapainotetaan maksuilla ja veronkorotuksilla ja tulonsiirtoihin kohdennetuilla säästöillä ikävä kyllä samalla leikataan kotimaista kysyntää ja sitä kautta työllisyyttä

siinä tämä työministeriön puolella oleva nuorisotakuu joka on käyttänyt palkkatukea ja muita välineitä on ollut tehokas ja estänyt nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä

mutta kolikon toinen puoli on se että jos jätetään tekemättä jos annetaan velan kasvaa ja jätetään ikävät säästöt tekemättä niin silloin synnytetään epävarmuutta tulevasta ja pelotellaan investointeja ja sekin syö työpaikkoja joten voisi sanoa että molempi pahempi

siksi on etsittävä tasapainoa talouden vakauden ja työllisyysinvestointien ja säästöjen välille ja näin hallitus on pyrkinyt tekemään

kyse on elinkeinopolitiikkaa edistävien yhteisöjen avustusten lisäyksestä tekesin lainavaltuuksien lisäyksestä ja vaikkapa aikuisten osaamisperustan vahvistamisesta jossa pyritään siihen että suunnataan perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla oleville nuorille koulutusta

koulutetaan niitä joilla ei ole mitään tutkintoa koska heidän työmarkkina asemansa on kaikkein vaikein

samalla tavalla on mielestäni viisasta puuttua lukion jälkeiseen nivelvaiheeseen

valiokunta edellytti että tehdään selkeä ero kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuetun työn välillä koska liian usein ihmiset tekevät täsmälleen samaa tehtävää mutta toinen saa tuosta työstänsä palkkatuetun työn kautta palkan ja toinen tekee sitä kuntouttavana työtoimintana

siihen tähtää esimerkiksi oppivelvollisuusiän pidentäminen jota ei pidä nähdä kategorisesti koulun jatkona vaan ennemminkin erilaisina ammattistartteina ja räätälöityinä polkuina ammatillisen tai lukiokoulutuksen ja peruskoulun välillä

mutta liian vähälle on jäänyt se että moni meillä päätyy lukion jälkeen niin sanottuun mcdonalds akatemiaan eikä lähde opiskelemaan itsellensä ammattia tai tutkintoa

laki määrittelee kuntouttavan työtoiminnan painotussanalla kuntouttava mutta sitä käytetään usein painotus sanalla työ ilman että siihen liittyy mitään kuntoutusta ja silloin se ei kyllä ole kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännön mukaista käyttöä

jos katsomme nyt mitä meidän taloudessamme ja erilaisissa tilastoissa tapahtuu jotka siis kuvaavat sitä todellisuutta mitä taloudessa ja työllisyydessä tapahtuu niin pitkästä aikaa esimerkiksi teollisuuden uusien tilausten määrä on kasvanut

arvoisa puhemies

ihan pakko oli pyytää vastauspuheenvuoro koska mielestäni edustaja kontulan puheenvuoron alku joka kuvasi työaikaa ja sen muutosta on juuri sitä mitä meidän pitäisi pohtia

sitä saa ja pitää kyseenalaistaa

tuo takuukeskustelu on synnyttänyt moneen kuntaan verkostoja joilla nimenomaan pyritään puuttumaan nuorten nivelvaiheisiin ja turvaamaan niitä jatkokoulutuspaikkoja

sen vuoksi olisi työajan muutoksesta tällä tavalla kategorisesti minuuteissa käytävää keskustelua tärkeämpää miettiä sitä miten koko työaikalainsäädäntöä uudistetaan

miten otetaan huomioon se että meillä on paljon työntekijöitä toimihenkilö ja korkeammissa ammateissa jotka viettävät enemmän aikaa vaikkapa lentokoneessa kuin siellä varsinaisella työpaikallansa ja matka aikoja ei mitenkään oteta huomioon työn rasittavuudessa

on monia sellaisia joustotarpeita jotka auttavat ihmisiä jaksamaan mutta myös sellaisia jotka tuovat sinne yrittäjän puolelle hyvää ja joustavuutta kun kausivaihtelut tai työpäivävaihtelut ovat suuria

se pyrkii siihen että ihmiset saisivat asiantuntevampaa palvelua ja että osaaminen toimistoissa olisi sitä mitä asiakkaat tarvitsevat koska kukaan ei voi hallita koko työvoimatoimistojen tai te toimistojen asiakasrepertuaarin tarpeita

mutta ikävä kyllä kun samaan aikaan työttömyys on noussut ja matkalla on ollut muutama epäonnekas tapahtuma esimerkiksi puhelin ja atk järjestelmien uusimisessa nuo palvelut ovat ruuhkautuneet

mielestäni hallitus on ollut viisas kun se on lisäbudjetissaan turvannut lisäresursseja noihin toimistoihin ja käyttänyt myös valtion tukityöllistämisrahoja lisäresurssin turvaamiseen

haluan muistuttaa että säätelyllä on aina kaksi puolta

turhaa perusteetonta säätelyä on syytä purkaa mutta kyse on usein myös työntekijän turvaksi tehdyistä säännöistä ja erilaisista laeista ja tämä pitää näissä purkutalkoissa muistaa edustaja heikkilä koska edustaa pidättyvyyttä

ne jotka eivät ole koskaan käyttäneet ja jotka eivät ole siihen tutustuneet sanovat että se on hankalaa

sen saisi yrittäjä joka vakuuttaisi että hän ei ole irtisanonut väkeä hän ei ole lomauttanut väkeä ja hänellä ei ole takaisinottovelvollisuutta jonka työsopimuslaki määrää

sitten pistokokein tarkastettaisiin toimiiko tämä järjestelmä ja jos tuo kyseinen henkilö olisi pettänyt sen luottamuksen mikä tähän setelijärjestelmään kuuluu niin silloin siitä seuraisi kunnon sanktio

mutta ne yrittäjät jotka vakuuttaisivat todenmukaisesti ja jotka eivät korvaisi näillä tuilla irtisanottua työvoimaa saisivat sen silloin ilman byrokratiaa

teki mieli sanoa edustaja lindströmille että aina kannattaa yrittää kyllä teillä aika hyvä menestys on ollut työelämä ja tasa arvovaliokunnassa esitystenne suhteen

jos ajatellaan vuorotteluvapaata sen ideahan on nimenomaan se että sille voi jäädä ilman syytä

vuorotteluvapaa on ollut joustava keino jäädä pois määrätyksi ajaksi töistä olipa syy sitten opiskelu tai itsensä kehittäminen mihin tässä äsken viitattiin tai vaikkapa ikääntyneiden vanhempien hoiva oma jaksaminen tai jonkinlaisten omien unelmien toteuttaminen

nyt lakiin tulee tiukennuksia joiden arvioidaan vähentävän vuorotteluvapaan käyttöä ja tämä tuntuu sinänsä hieman oudolta koska elämme aikaa jolloin työttömyys on nousussa

mielestäni on parempi että ihminen on vapaaehtoisesti pois työstä ja siihen tilalle palkataan työtön ihminen kuin että ihminen on työstä pois työn puutteen vuoksi

mutta tämä ei olekaan tehty pelkästään tähän aikaan vaan taustalla ovat pidempiaikaiset vaikutukset ja hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteet ja tälläkin uudistuksella pyritään lisäämään työn tarjontaa

jos katsoo näitä rakennepoliittisen ohjelman linjauksia niissä on ajateltu että vuorotteluvapaauudistus toteutetaan kolmikantaisen esityksen ja hallituksen linjausten pohjalta ja erityisesti tarkastellaan sijaisuuden ehtojen tiukentamista

minusta on hyvä että hallitus on valinnut tämän sijaisuuden ehtojen tiukentamisen linjan mieluummin kuin sen linjan että vuorotteluvapaalle olisi pitänyt olla joku peruste koska se on joustava väline juuri sen vuoksi että siinä ei tarvitse tuota perustetta olla vaan se vastaa ihmisen elämän monenlaisiin tarpeisiin ja useimmiten sen paras tulos on se että se lisää jaksamista työelämässä

positiivista on se että tässä uudessa järjestelmässä esimerkiksi vuorotteluvapaajakson ajankohtaa voidaan muuttaa nykytilassahan se ei ole mahdollista ja on tiettyjä muitakin joustoja

mutta mistä antaisin kyllä pyyhkeitä hallitukselle tässä tilanteessa on se että kun kolehdit tasa arvo ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajana niin siitä että tätä lakia käyttävät paljon enemmän naiset kuin miehet

ihan lyhyesti kun edustaja kalmari otti huomioon tämän että jos on vaikka kyse hoivavastuusta tai ikääntyneiden vanhempien hoivasta ja sen vuoksi on jäämässä vuorotteluvapaalle niin mielestäni se on erittäin tärkeä pointti

ja kun tähän kokonaisuuteen on kirjattu se että lain vaikutusta arvioidaan niin mielestäni sitä pitäisi arvioida myös tästä kokonaisuuden näkökulmasta ei pelkästään siitä näkökulmasta mitä se tarkoittaa niille työnantajille tai työntekijöille tai työttömille jotka tässä ovat mukana vaan siitä mitä se tarkoittaa meidän yhteiskuntamme hoivavastuulle ja esimerkiksi tällaiselle ei viralliselle

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliota täytyy keskustella vain esitellään päiväystyksen omais hoitajuudelle

mutta kyllä meillä nytkin on ollut pelisäännöt niitä vain ei ole kaikilta osin noudatettu ja voi kysyä miksi niitä ei ole noudatettu pääsääntöisesti kehittyvien maakuntien suomen kautta tulevan rahan kohdalla tai sitten veroparatiisiomisteisista yrityksistä tulevan rahan kohdalla

tällaista häpeää ja rahan vastaanottamista ei mielestäni pitäisi olla vaan kaikki se raha jonka edustaja vaalityöhönsä ottaa hänen pitäisi pystyä kunnialla kantamaan

huolestuttavaa tämä on erityisesti sen vuoksi että meillä on hallituksessa iso joukko ministereitä jotka ovat vältelleet nykyisen lain ja sen hengen noudattamista eli näiden rahoitusten kertomista

esimerkiksi kauppakamarin jäsenmaksu on vähennyskelpoinen liikkeen ja ammatinharjoittajille ja tilintarkastajille ja vaikkapa sitten kauppakamarin yrittäjäjärjestöjen ja veronmaksajain keskusliiton jäsenyydet ovat

toinen ongelma joka liittyy tähän verotukseen on se että meillä on lehtitietojen mukaan ollut sellaista vaalirahoitusta jossa ehdokkaan kampanjasta on lähetetty suoraan laskut yritykseen ilman että ne on maksettu sieltä kampanjatililtä ja yritys on maksanut ne ikään kuin omana laskunaan

tässäkin voidaan kysyä onko ollut tarkoitus kiertää verotusta

nämä ovat mielestäni sellaisia asioita jotka olisi pitänyt käsitellä tämän tyyppisessä tiedonannossa jos siitä olisi haluttu tehdä aidosti tätä problematiikkaa kuvaileva

meillä on ainakin kolme ministeriä jotka ovat saaneet rahaa tällaiselta yhtiöltä jonka juuret tausta johtavat veroparatiisiin mutta sitä ei ole ajoissa ilmoitettu vaan vasta sen jälkeen kun lehtitiedot ovat tämän rahoituksen paljastaneet

mutta uskon että suomen kansa on sitä mieltä että veroparatiisiyhtiöstä saatu raha vaikka se ei ole laitonta nykyisin on vähintäänkin kyseenalaista sen vuoksi että meidän kaikkien tässä talossa pitäisi olla huolissamme suomalaisesta veropohjasta ja veron kiertämisestä oli se sitten harmaata taloutta tai oli se sitten poliitikkojen saamaa tukea veroparatiisiyhtiöistä

olisin toivonut että tänään esimerkiksi hallituksen ministeri pääministeri tai valtiovarainministeri olisi tähän kysymykseen vastannut mutta kumpikaan heistä ei halunnut tätä asiaa kommentoida

se miksi sosialidemokraatit ovat suunnanneet tämän epäluottamuslauseensa nimenomaan pääministeriin johtuu siitä että hän on tuon joukkueen johtaja ja hän ei kuitenkaan ole riittävällä tarmolla puuttunut tähän asiaan siten että nämä isot kysymysmerkit mitkä vaalirahoitukseen liittyvät ja tuota luottamusta syövät olisivat tulleet tässä tiedonannossa selvitetyiksi

kun olen pitkään näiden työelämäkysymysten kanssa nimenomaan sdpn kansanedustajana puuhaillut niin sanoisin että mikään puolue ei varmaan ole hokenut niin paljon sitä että työuria on pidennettävä alusta lopusta ja keskeltä ja siellä keskellä oleellisin resurssi ovat ne työttömät ihmiset joita meillä on

se mitä me vastustimme tässä eläkekuviossa oli se että matti vanhanen pääministerinä keksi yhtäkkiä niillä kuuluisilla hangilla että eläkeikää nostetaan kategorisesti ja ilman kolmikantavalmistelua

mitä tulee hintakilpailukykyyn ja kilpailukykyyn yleensä niin jo sdpn talouspoliittisessa vaaliohjelmassa todettiin että me tarvitsemme maltillisen tulopoliittisen ratkaisun joka vahvistaa hintakilpailukykyä

arvoisa puhemies

hieman tuli sellainen olo kun on käynyt ei pelkästään tämän salin keskustelua vaan yleensä kuunnellut sitä julkista keskustelua pankkiverosta että jos lehmällä olisi pyörät niin se olisi maitoauto

mutta jos katsoo monia sellaisia lainsäädäntöjä joissa suomi on ollut etunenässä niin ne ovat jossakin vaiheessa kuitenkin ikään kuin tasoittaneet meidän tietämme ja monista sellaisista asioista huolimatta mitä muissa maissa ei ole me olemme yhä edelleen yksi maailman menestyvistä maista vaikka olemmekin tällä hetkellä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

mutta jos ylipäätään mietimme sitä mistä me veroja keräämme niin toisaalta on kyse myös oikeudenmukaisuusajattelusta siitä että jos me maksamme lääkkeistä veroa jos me maksamme ruuasta veroa jos me maksamme vaatteista veroa niin on aika hassua että pankit jotka ikään kuin käyvät liiketoimintaa rahalla eivät maksa tuosta kaupastansa millään tavalla veroa

mielestäni ne puheenvuorot joissa on sanottu että pankkiveron kannattajat ovat lontoon cityn asialla ovat tässä mielessä kyllä täysin liioiteltuja

ruotsissa on vakausmaksu tanskassa on tietyntyyppinen rahoitusjärjestely jolla pyritään vakauttamaan kriisitilanteita ja keräämään rahaa pahan päivän varalle

mutta kun tässä myös esitettiin että pankit ikään kuin pystyisivät itse luomaan sen mekanismin jolla ne varautuvat kriisipäiviin niin minä luulen että siihen aika moni on menettänyt uskonsa viime aikoina

mutta mielestäni olisi tärkeää että sillä rahalla mikä tällä kerätään todellakin varaudutaan siihen tulevaisuuteen ja siitä tehdään ikään kuin vakaus ja puskuriluontoinen järjestelmä

niitä on varmasti mahdollista jatkossa miettiä ja käydä läpi niitä järjestelmiä jotka olisivat parhaat mahdolliset koska esimerkiksi tämän veron perusteesta ja siitä miten sen suuruus määräytyy talousvaliokunta on ollut hieman huolissaan kuinka hyvin se sitten loppujen lopuksi oikeudenmukaisesti kohtelee eri toimijoita

varmasti on vielä kehitettävää suhteessa jatkoon mutta siitä huolimatta mielestäni tämä on kannatettava alku ja kyse on siitä että ei saisi olla kaupankäynnissäkään vapaamatkustajia olivat ne sitten pankkeja tai lääkkeiden myyjiä tai ruuan myyjiä tai vaatteiden myyjiä vaan kun me kerran ajattelemme että meillä on välillistä verotusta niin miksi se ei silloin koskisi myös rahakauppaa

oikeastaan kestoaihe on se että suomeen kohdistuu liian vähän investointeja mutta useimmiten me tuolla keskustelulla tarkoitamme nimenomaan fyysisiä investointeja rakentamista ja sen tyyppisiä asioita

miten näette sen että me voisimme paremmin edistää tätä työtä vahvistavia investointeja osaamisinvestointeja myös yksityisellä puolella

vasta jokunen aika sitten julkaistu väitöskirja kertoo siitä että julkisissa hankinnoissa ympäristökriteerit ja ylipäätään puhdas teknologia on hyvin huonosti esillä

kolmas teema liittyy itse asiassa eläkeuudistukseen

kun ministeri viittasi omassa puheenvuorossaan että ikääntyneiden työttömyys on seitsenkertainen kestoltansa verrattuna nuoriin millä me varmistamme sen että työurien pidentäminen joka on tärkeä asia ei lisää ikääntyneiden työttömyyttä

mutta edustaja turuselle on pakko sanoa että jos te olette huolissanne pankkiverosta sen vuoksi että se siirtyy ikään kuin pankin asiakkaiden maksettavaksi tavallisten ihmisten maksettavaksi mutta lääkevero pysyy siellä kaupan hyllyllä niin kyllä sen lääkkeenkin veron maksaa ihan tavallinen lääkkeen kuluttaja ei se mistään muusta pussista tule

mutta käytimmepä me mitä tahansa veropohjaa niin aina me olemme siinä tilanteessa että voidaan sanoa että jos me nostamme työn verotusta niin työ siirtyy jonnekin muualle ja jos me nostamme jotakin muuta verotusta niin se siirtyy

me vain elämme globaalissa maailmassa ja meidän pohjoismainen mallimme lähtee siitä että meidän veroasteemme on korkeampi ja sen pitää olla sitä kautta kai se mitä laajempi se on niin sitä vähemmän siitä on haittaa että se ylipäätään on korkeampi kuin monissa muissa maissa

mutta kilpailukykyasioiden kanssa me olemme tekemisissä ja joudumme jatkuvasti punnitsemaan sitä mikä on riittävästi mutta mikä ei ole liikaa jotta suomi sentään pärjää

arvoisa puhemies

meillä on käsillä laki joka on oikeastaan meidän työvoimapolitiikkamme ja osan yrityspalveluista kannalta hyvin keskeinen ja merkittävä

voisi sanoa että tällä on tarkoitus yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja uudistaa sitä palveluvalikoimaa joka meillä on niin työvoimapalveluissa kuin osittain yrityspalveluidenkin puolella

kyse on työnvälityksestä tieto ja neuvontapalveluista osaamisen kehittämisestä ja yritystoiminnan sekä alkuun tukemisesta että sen kehittämisestä siihen liittyvistä palveluista

työvoimapolitiikan kirjo on varmasti ollut hyvin laaja ja siinä mielessä tämä on varsin tervetullut että tämä yhdistää tiettyjä toimenpiteitä ja vähentää sitä palveluvalikkoa joka meillä on käytössä

osa näistä palveluista on ajan myötä muuttunut enemmän toistensa kaltaisiksi eikä ole järkevää että niillä on erillisiä nimikkeitä ja ikään kuin sanotaan että ne ovat eri asioita vaikka yhden asian sisällä voidaan tuoda se jousto jolla saadaan sama tulos aikaiseksi

mutta aina kun muutetaan palvelulainsäädäntöä on erittäin tärkeää pitää huoli siitä että henkilöstön osaaminen on paikallansa ja kohdallansa ja resurssit ovat riittävät

näissä työhallinnon palveluissa on selvästi näkyvissä se että kun on tehty organisaatiomuutoksia kerta toisensa perään niin se on vaikuttanut siihen että henkilöstön perehdyttämiselle uuteen palvelumalliin ja valikoimaan on tullut entistä enemmän haastetta

jos mietitään palvelujen monikanavaisuutta niin valiokunta on hyvin tyytyväinen siihen että pyritään kehittämään sähköisiä palveluita koska silloin jos ihmiset ikään kuin itse hoitavat itsensä verkossa henkilöstön palveluaikaa ja mahdollisuutta jää niiden asiakkaiden palveluun jotka tarvitsevat enemmän apua ja enemmän nimenomaan sitä nokakkain tapahtuvaa palveluprosessia

siinä mielessä on tärkeää että näitä sähköisiä palveluita kehitetään mutta on myös muistettava se että aina on niitä asiakkaita jotka eivät jostakin syystä kykene sähköisiä palveluita käyttämään ja myös tämä puoli on muistettava siellä käytännön elämässä

talousvaliokunta kiinnitti omassa lausunnossaan huomiota työhallinnon ja yrityspalveluiden tietojärjestelmien erillisyyteen ja pitää tärkeänä että uudistusta ulotetaan myös tälle puolelle

esimerkiksi tämän lain myötä palkkatuen hakemis ja maksatusmenettelyä on tarkoitus helpottaa sillä tavalla että tuo hakeminen voi tapahtua sähköisesti mutta sitten maksatusjärjestelmä ei vielä ihan siirry sähköiseen mekanismiin

mutta samanaikaisesti esimerkiksi rekisteritietoja voitaisiin tarkistaa viran puolesta ja se varmastikin nopeuttaa niitä prosesseja joilla palkkatukipäätöksiä voidaan tehdä

ne asiat jotka pitää tarkistaa ennen kuin palkkatukipäätös voidaan työhallinnon puolella tehdä vaikkapa sitten verottajan ja ajeli rovio verovelka ja muut vastaavat tiedot voitaisiin saada jatkossa suoraan verottajalta

työllistymissuunnitelmat on meidän lainsäädännössämme pitkään ollut järjestelmä ja varmaan joka kerta valiokunta on kiinnittänyt huomiota eri lakien yhteydessä siihen että työllisyyssuunnitelmien laatimiseen ja niiden laatuun pitää kiinnittää huomiota ja niin tälläkin kertaa koska ne ovat niitä tärkeitä välineitä joilla ihmistä autetaan työhön

siinä pitäisi määritellä ikään kuin hänen tarpeensa onpa kyse sitten koulutuksen tarpeesta tai jostakin muusta tuen tarpeesta ja se pitäisi tehdä yhdessä asiakkaan kanssa hyvässä yhteistyössä

sen takia on tärkeätä että työnhakijalle aina perusteellisesti selvitetään miksi työvoimaviranomainen on jotakin mieltä

yksi tällainen asia joka nyt velvoitetaan näissä palvelusuunnitelmissa arvioitavaksi liittyy siihen miksi omaehtoiseen koulutukseen saadaan lupa työttömyysturvan avulla tai miksi ei saada

tämä on erittäin tärkeää näissä palveluprosesseissa koska omaehtoisen koulutuksen suosio on kasvanut ja se on tietyllä tavalla lisännyt työvoimapolitiikan valikkoa kun muut toimet ovat hieman supistuneet

valiokunta pitää tärkeänä myös sitä että silloin kun resurssit ovat niukat ja työttömyys on kasvussa niin kuin se tällä hetkellä meillä on resursseja kohdennetaan asianmukaisella tavalla